niin kauan kuin meillä on tämmöisiä epäkohtia lainsäädännössä niin kyllä silloin seksuaalivähemmistöt ovat eriarvoisessa asemassa meidän yhteiskunnassamme niin lainsäädännön edessä kuin jälleen kerran valmiuksissa ja mahdollisuuksissa elää sitä omaa elämää

miten hyvin meillä tällä hetkellä toteutuu vaikka se että jokainen perhe tässä yhteiskunnassa voi kokea että heidän perhetilanteensa on kaikin tavoin yhtä lailla lainsäädännön kannattelema kuin sen viereisenkin perheen tai että kenenkään yksilön tai perheen ei tarvitse kantaa omasta perhemuodostaan häpeää tai pelkoa että se jollain tavalla kostautuu tai se on jotenkin väärää vaan kaikki voisivat käyttää sen energian sen perheen hyvinvoinnin edistämiseen ja sen oman yksilöllisen elämän eteenpäinviemiseen

arvoisa puhemies

olen täällä jo pitkän tovin kuunnellut puhetta

meillä on oma käsityksemme siitä mikä on oikein ja väärin mutta silti samaan aikaan meidän keskuudessamme pitäisi vallita absoluuttinen kunnioitus toisiamme kohtaan toistemme arvoja kohtaan ja elämäntapaa kohtaan

kyllä se on minun mielestäni lapsen etu että me luomme semmoista yhteiskuntaa jossa kunnioitus toteutuu mutta toteutuvat myöskin ihmisoikeudet ja toteutuu myöskin tasa arvo

täällä muun muassa edustaja niikko aikaisemmin mainitsi kun puhui samaa sukupuolta olevista pareista heidän mahdollisista perheistään tai perhehaaveistaan perheen leikkimisestä

arvoisa puhemies

tämä on nimenomaan minun mielestäni sitä epäkunnioittavaa retoriikkaa ja olettamusta mikä ei pohjaudu mihinkään faktaan ja se on toisen ihmisen elämän aliarvioimista

edellinen puhuja omassa puheessaan ehkä jossain määrin ihmetteli sitä minkä takia tämmöisestä aiheesta keskustellaan tänään tässä salissa mikä mahdollisesti myös tarkoittaa sitä että ihmiset saattavat menettää työpaikkoja

syy keskusteluun tietenkin on kansalaisaloite ja se että iso joukko suomalaisia on päättänyt kerätä voimansa ja tuoda näkyville oman tahtonsa ja tuoda aloitteen meille tänne keskustelua varten mikä on hieno ja tärkeä asia

se vaatii meiltä joka päivä suurta rohkeutta kohdata toisiamme ja sitä muuttuvaa maailmaa ja siksi ajattelinkin että kerron pienen tarinan rohkeudesta nimenomaan lapsen maailmasta

salissa on käyty tänään monenlaista keskustelua mutta yksi positiivisimmista asioista minkä myöskin edustaja brax tässä aikaisemmin huomioi on se että oli meidän kanta tähän asiaan mikä tahansa niin joka puheenvuorossa on todettu ensinnäkin että tämä on historiallinen ja tärkeä hetki

minut oli kutsuttu sinne vierailulle

joka puheenvuorossa on myöskin puollettu lähes joka puheenvuorossa on puollettu avoimuutta ja semmoista kokonaisvaltaista käsittelyä aloitteelle

ja minä toivon että tämä sama henki säilyy tässä talossa myöskin tästä eteenpäin koska näen kansalaisaloitteen äärimmäisen tärkeänä uutena työkaluna kun me puhumme suomalaisesta demokratiasta ja kun me puhumme sen suomalaisen demokratian edistyksellisyydestä ja tulevaisuudesta tai kun me puhumme ihmisten osallisuudesta meidän yhteiskunnassa siitä problematiikasta miten me saisimme ihmiset yhä enemmän kokemaan yhteiskunnalliset asiat merkityksellisiksi että heillä on olo että he voivat vaikuttaa myöskin siihen omaan elämäntilanteeseen ja asioihin joiden kanssa he kamppailevat

niko juoksi kovaa vauhtia oviaukkoon mutta kun hän näki minut yksin ruokalassa niin hän pelästyi kovasti ja jäi oviaukkoon hämmentyneenä tuijottamaan outoa asiaa asiaa mitä ei ollut ehkä ikinä elämässään nähnyt

arvoisa puhemies

haluan ihan aluksi kiittää ministeriä hienosta puheesta kulttuurin puolesta ja erityisesti tästä aloituksesta missä puhuttiin kaikkien oikeudesta kulttuuriin ja taiteeseen ja kaikkien osallisuudesta valtakunnallisesti

mutta sitten yhtäkkiä se pieni poika juoksi minun luokseni ja kuiskasi korvaani että meillä on kotona semmoinen videopeli jossa on samannäköinen tyyppi kuin sinä

se on tosi tärkeä arvo mistä pitää kiinni ja tässäkin salissa on hyvä muistaa että kulttuuri ja taide läpileikkaavat monet niistä teemoista mistä me salissa olemme huolissamme

tämä tapahtuma tapahtui vuosi sitten mutta tämä pieni rohkea poika on jäänyt vahvasti omaan mieleeni ja nimenomaan sen takia että hän oli äärimmäisen rohkea

silloin puhutaan muun muassa kulttuurista vanhustyössä tai kulttuurista nuorisotyössä taiteen viemisestä hoivalaitoksiin elikkä siinä tehdään myös tätä tärkeää sosiaalista ja terveystyötä ja ennaltaehkäisyä mikä myöhemmin säästää yhteiskunnalle rahaa

erityisen tärkeä tämä kysymys on silloin kun me puhumme kasvavista nuorista ja heidän kokemuksestaan ja tunteestaan siitä että he ovat osallisia yhteiskunnassa ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa ja heillä on paikka ja heidän äänensä tulee kuuluville

hänen omaan turvalliseen elinpiiriinsä elämäänsä ja yhteisöönsä ja ympäristöön tuli yhtäkkiä jotakin outoa pelottavaa odottamatonta tuntematonta jotain mitä hän ei ehkä ollut ikinä elämässään nähnyt

osallisuudesta tietyssä mielessä olen huolissani vaikka täällä on paljon hyviä tekoja ehkä laajemmin meidän tulevaisuuden kulttuuripolitiikasta jos me ajattelemme vaikka meidän laitosteatteriverkostoamme joka on erittäin haasteellisessa tilanteessa

sitten jos mennään tähän turkistarhauksen kieltämiseen tuen ehdottomasti turkistarhauksen kieltämistä

mutta samaan aikaan tuntuu että meillä on semmoinen yhteiskunnallinen ristiriita tai kriisi että jollain tavalla meidän aikuisten maailma näille samoille lapsille ja nuorille aika usein viestii että ikään kuin lapsena tai nuorena olemisessa tai kasvamisessa olisikin jonkinlaisia ehtoja minkälaiseksi saa kasvaa tai minkälaiseksi ei saa kasvaa mikä sitten toisaalta myöskin luo tätä samaa pahoinvointia

muun muassa kansallisteatterin johtaja mika myllyaho itse nosti esiin että jotain on tehtävä että ne yltäkylläisyyden ajat eivät ikään kuin tule enää takaisin ja me emme voi enää nojautua siihen vanhaan julkiseen rahoitukseen että mikä otetaan avuksi ja jos me emme löydä uutta järjestelmää yhdessä niin silloin yksi mahdollisuus on yksityistäminen joka sitten taas ajaa ihmiset eriarvoiseen asemaan

se mikä minua on itseäni ehkä häirinnyt tässä keskustelussa tänään on se että ikään kuin jos kannattaa tätä kieltoa niin automaattisesti jollakin tavalla vastustaisi maaseutua tai maaseudun elämää tai ikään kuin tieten tahtoen pyrkisi lakkauttamaan työpaikkoja tai ei pyrkisi tukemaan yrittäjyyttä

hänen maailmassaan se oli ihan ymmärrettävää ja loogista että kaikki ei ole tuttua ja turvallista mutta sitä voi jäädä seuraamaan ja sitten kun tulee semmoinen tunne että löytyy joku linkki miten myös sitä tuntematonta asiaa voisi lähestyä niin siihen ei ole mitään kriteerejä miten lähestyy

eli tämä on meille valtava iso haaste jossa meidän jokaisen aikuisen täytyy uudestaan ja uudestaan mennä myös itseemme ja siihen arvomaailmaan mitä me mukana kannamme ja miten me sitä heijastamme näihin nuorempiin sukupolviin

se ei kyllä millään tavalla pidä paikkaansa ja minun mielestä se on hyvin väärä ja epäasiallinen leima mikä ei myöskään millään tavalla ole rakentavaa argumentoivaa keskustelua tai vie tätä itse aihetta millään tavalla eteenpäin

ei tietenkään ei minuakaan ole valittu siihen tehtävään mutta samaan aikaan minä voisin itse ajatella että minut on valittu kansanedustajana tänne myöskin viemään meidän yhteiskuntaa eteenpäin saamaan aikaan kehitystä samaan aikaan myöskin valvomaan ja kehittämään meidän moraalia etiikkaa meidän käsitystä erilaisista yhteiskunnallisista asioista ja sitä kautta jalostamaan meidän ajattelua ja tuomaan erilaisia uusia positiivisia asioita esille yhteiskunnassa

onko tällä puolella lasten ja nuorten puolella aikeita jonkinlaisille tämmöisille hankkeille tai jopa jo käynnissä jotain mitä voitaisiin valtakunnallistaa tai tuoda ikään kuin näkyvämmin esille

ihmiset kohtaavat paljon uusia odottamattomia tilanteita

sitten täällä oli yksi argumentti missä puhuttiin siitä että ikään kuin jos me kiellämme niin sitten se siirtyy jonnekin muualle ja siitä ei ole mitään hyötyä

itse olen ollut paljon tekemisissä nimenomaan kansainväliseen adoptioon lähteneiden perheiden kanssa ja tiedän että siellä kipuillaan monenlaisten erilaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa

se kipuilu ei lopu koko elämänkaaren aikana eli silloin on äärimmäisen tärkeää että me vahvistamme sekä sitä etukäteistukea ja neuvontaa niin että perheet ymmärtäisivät mihin ne ovat lähdössä että sitten myöskin koko sen elinkaaren ajan niitä erilaisia muuttuvia tilanteita siinä elämässä

mutta jos maa toisensa jälkeen kieltää turkistarhauksen niin kyllä myöskin ihmisten tarve silloin rupeaa pikku hiljaa vähenemään ja minä uskon että lopulta sen vaikutus ulottuu myös esimerkiksi kiinaan joka täällä oli mainittuna jossa olot ovat vielä huomattavasti epäeettisemmät ja hankalammat

minusta on tärkeää että siinä myös otetaan kantaa ja ajatellaan sitä lapsen etua ja sitä kautta taistellaan myöskin ihmisoikeuskauppaa ja köyhimpien ihmisten hyväksikäyttöä vastaan

nopein tie tietenkin olisi avioliittolaki

sydämestäni toivon että jokainen kansanedustaja tuon avioliittolain allekirjoittaisi että ei tehtäisi asiasta poliittista peliä vaan jokainen tekisi sen päätöksen arvomaailmansa kautta

täällä sekä edustaja andersson että edustaja yanar pitivät hyvän puheenvuoron elikkä yhdyn tähän joukkoon ja totean että on tosi ikävää nähdä että meillä on tämmöinen esitys joka murentaa meidän koulutuksen maksuttomuutta mikä on ollut myöskin yksi yhteiskunnan peruspilareista ja perusarvoista

esimerkiksi jos katsotaan tätä kansainvälistymisnäkökulmaa niin nimenomaan se maksuton koulutus on ollut se mikä tänne ihmisiä on tuonut ja itse keskittyisin ennemmin vaikka siihen miten me saamme nämä ihmiset paremmin jäämään suomalaiseen yhteiskuntaan tekemään työtä tuomaan uusia ajatuksia mitkä paljon vahvemmalla pohjalla myöskin edistävät meidän kilpailukykyämme ja koko suomalaisen tulevaisuuden ja yhteiskunnan hyvinvointia

arvoisa puhemies

kuten budjetissakin monin tavoin painottuu tulee meidän kaikin keinoin pyrkiä taistelemaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan kompassina oikeudenmukainen yhteiskunta jossa kaikki kantavat vastuuta ei toinen enemmän tai toinen vähemmän vaan jokainen kykynsä mukaan

tarvitaan mieliä jotka vievät suomea maailmanmarkkinoille ja tarvitaan mieliä muualta jotka tuovat suomeen uutta kulttuuria

arvoisa puhemies

olennaista tulevaisuudessa on tunnistaa työn tekemisen eri muodot sekä kehittää työssä olemisen laatua ja varmistaa että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa

yhteiskuntatakuu tai pitkäaikaistyöttömyyden nujertaminen toteutuvat vasta kun ihminen itse uskoo että hän on saamansa mahdollisuuden arvoinen ja kokoinen kun jokainen meistä elämänsä suuren tai pienen haasteen edessä uskaltaa astua tutun ja totutun ulkopuolelle

keskeinen osa tämän luottamuksen rakentamista on tarjota ihmisille välineet joilla hallita omaa elämäänsä vaikuttaa päätöksentekoon ja näin toteuttaa demokraattisen yhteiskunnan mallia parhaimmillaan

arvoisa puhemies

aiheesta on viime kuukausina käyty kiivastakin keskustelua toisaalla aikuisyhteisö joka vilpittömästi pyrkii ja haluaa kuunnella nuoria toisaalla nuori joka kokee että tämänhetkinen kuunteleminen on vain muodollinen velvollisuudentuntoinen ele mutta ei aitoa kuuntelemista

pelkkä tuoli huoneessa ei riitä

meidän tulee ottaa vastuu paikkansa ottavasta nuoresta ohjata hänet aikuisyhteisöön ja perehdyttää sen toimintamalleihin ja tapoihin opettaa demokratiasta ja sen välineistä nähdä nuori tasavertaisena päätöksenteon ja vaikuttamisen kumppanina luottaa nuoren omaan asiantuntijuuteen oman elämänsä suhteen suurimpana haasteena myös hiljaisimman äänen kuuleminen

arvoisa puhemies

välissä on paljon katkeruutta toivon menetystä ja petettyjä lupauksia

meidän on uskallettava miettiä mitä poliittisessa päätöksenteossa tarkoittaa tuon luottamuksen palauttaminen mitkä ovat ne välineet joita rahan ja viisauden lisäksi tarvitaan että kaikki yhteiskunnan voimavarat saadaan valjastettua yhteisen hyvän ylläpitämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

tahdon yhtyä täällä jo aikaisemmin mainittuihin kiitoksiin molemmille ministereille oivallisesta paketista

luin erityisen ilolla tätä pakettia sen takia että täällä monta kertaa vilahtivat sanat osallisuus yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ja yhtenä konkreettisena työkaluna esimerkiksi oppilaskunnat joissa nuorilla on mahdollisuus opetella sitä aikuisten kanssa vuorovaikutuksessa olemista ja itseään koskeviin päätöksiin osallistumista

mutta silti tulevaisuuden kannalta minä ajattelen että meillä kouluista puuttuu vielä aine joka konkreettisesti opettaisi nuorille osallisuutta yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ja en malta olla nostamatta esiin draamakasvatusainetta

silloin meillä olisi myöskin jokaisessa koulussa korkeasti koulutettu ammattilainen joka voisi mahdollisesti luoda yksittäiselle koululle sen suunnitelman miten tätä vuorovaikutusta jalkautetaan kaikkeen koulun toimintaan niin kuin esityksessä on ja miten sitä myöskin saataisiin levitettyä kaikkiin muihin oppiaineisiin

arvoisa puhemies

suomi on sitoutunut ykn lapsen oikeuksien sopimukseen ja tässä viime raportissa suomelle suositeltiin että tulisi vahvistaa lasten osallisuutta yhteisöllisyyttä ja myöskin erilaisuuden hyväksyntää

tietysti kunnilla on kaikissa näissä äärimmäisen suuri ja tärkeä rooli että jokainen nuori voisi kokea että on osa sitä kuntaa ja yhteisöä kelpaa juuri sellaisena kuin on ja myöskin että se oma ääni tulisi kuulluksi ja ne omat tarpeet mitä odottaa kunnalta ja niiltä palveluilta

on tullut paljon viestejä että ehkä iso asia tässä nuorten kuulemisessa voi olla myös eri ikäpolvien kohtaaminen ikään kuin miten se kommunikaatio kulkee ja miten tosissaan sen nuoren ääni oikeasti halutaan kuulla ja miten sitä voidaan myöskin saada sieltä nuoresta ikään kuin rohkaistua esiin

se ei välttämättä aina tule automaattisesti

uskoisin että tämä sama haaste saattaa olla myöskin osana kuntauudistusta silloin kun puhutaan siitä miten nuorten näkökulma tulee esille tai miten voidaan myöskin lapsivaikutusten arviointia ikään kuin toteuttaa kunnolla

että rajavartiolaitos ottaa hoitaakseen puolet niistä tehtävistä joita tähän asti ovat arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja soinille tässä vain kommenttina että käsittääkseni aikaisemminkin eduskunnassa on otettu käsittelyyn lakialoitteita joissa on ollut alle sata nimeä silloin kun on ollut tarpeeksi hyvät perustelut

esimerkiksi kun tähän listaan kerättiin nimiä oli myöskin selkeästi ihmisiä jotka olivat aikaisemmin ilmoittaneet asiaan puoltavan kannan ja nyt kuitenkaan poliittisista syistä eivät asiaa allekirjoittaneet jolloin olisi äärimmäisen tärkeätä että tämä aloite otettaisiin vakavasti koska se herättää sekä mediassa että eduskunnan ulkopuolella myöskin paljon keskustelua

täällä nostettiin myöskin ulkopuolinen adoptio esille ja siinä kohdassa olisin halunnut sanoa sen että on hyvä myöskin muistaa että siellä on asiantuntijat jotka määrittävät sen kenelle lapsia annetaan elikkä ei ole kyse mistään ostamisesta tai kaupanhyllyltä nopeasti hakemisesta

lopulta tässä on kuitenkin kysymys siitä haluammeko me yhteiskuntana kuulla niitä ihmisiä jotka kokevat ja sanovat ääneen että he ovat epätasa arvoisessa asemassa he voivat huonosti ja tämä hyvin pieni vähän työtä vaativa ele antaisi heille lisää asemaa ja tasa arvoa tässä yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

täällä on käytetty tänä iltana erinomaisia puheenvuoroja ja hienosti nimenomaan sisäisen turvallisuuden näkökulmasta tuotu laaja alaisesti esille myöskin näitä eroavaisuuksia ympäri suomea

omassa puheenvuorossani keskityn nimenomaan eriarvoisuuden vähentämiseen tasa arvon lisäämiseen sekä turvallisuuteen maahanmuuton näkökulmasta

hallitus pitää maahanmuuttajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa keskeisenä toimintana tällä hallituskaudella

hallituksen tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan linja joka tukee suvaitsevaisen turvallisen ja mo niarvoisen suomen rakentamista sekä lisää suomen kansainvälistä kilpailukykyä

arvoisa puhemies

yllä mainitut tavoitteet ovat ehdottoman tärkeitä kun puhutaan hyvinvointivaltion säilyttämisestä ja sen kehittämisestä kun puhutaan turvallisesta yhteiskunnasta jossa kaikkien on hyvä elää ja jokaiseen kanssaihmiseen voi luottaa poliisin apuun voi tukeutua ja viranomainen tai virkailija auttaa parhaan kykynsä mukaan ja aina kohdataan puolueettomalla maaperällä

arvoisa puhemies

olin kehityspoliittisen toimikunnan kanssa syksyllä vierailemassa etiopiassa addis abebassa suomen etiopian konsulaatissa ja siellä aika karua todellisuutta saatiin perheenyhdistämistilanteesta

jotta voimme näissä merkittävissä turvallisuuden ja tasa arvon tavoitteissa onnistua tulee kaikilla viranomaisilla sekä poliisilla olla riittävät resurssit toimintansa ylläpitämiseen sekä sen kehittämiseen

arvoisa puhemies

on väistämätön tosiasia että suomi tarvitsee tulevaisuudessa enenevässä määrin maahanmuuttoa mutta myös ilman tätä työelämän pakon sanelemaa tarvetta on koko yhteiskunnan etu ja kulttuuriamme rikastuttava asia että olemme avoinna muille kulttuureille ja tänne tuleville ihmisille

se on tietysti myös kustannuskysymys eli tehdään rankkaa työtä ja he ovat altistuneet aika paljon myös asian arkaluonteisuuden vuoksi erilaisille uhkailuille

eli mitä tälle asialle voitaisiin tehdä tai onko vertailtu eri maiden käytäntöjä perheenyhdistämisessä

ruotsissa ilmeisesti suoraan dnan kautta ikään kuin haetaan ne suhteet ja se kuka pääsee tulemaan

nämä uudet opit ovat olleet aina avainasemassa myös monessa maamme kehitykseen liittyvässä asiassa

on ollut vaiheita jolloin itse olemme olleet avun ja tuen avoimuuden sekä ymmärryksen tarvitsijoita ja on ollut aikoja jolloin roolit ovat olleet toisinpäin

maahanmuuttajat eivät ole yksi anonyymi joukko

arvoisa puhemies

tehokasta ja toimivaa maahanmuuttopolitiikkaa on onnistunut kotouttaminen nopeat ja sujuvat lupahakemusten käsittelyprosessit nopea ja vaivaton sulautuminen yhteiskuntaan sen kieleen toimintatapoihin koulutusjärjestelmään sekä työelämään

purkamattomat jonot ja pitkät käsittelyajat ovat taloudellinen taakka yhteiskunnallemme ja epäinhimillinen tekijä ihmiselle

arvoisa puhemies

tasa arvon maana velvollisuutemme on kaikin tavoin varmistaa että myös kaikki maahanmuuttajanaiset ovat tietoisia oikeuksistaan tasavertaisina kansalaisina

on vielä valitettavan yleistä että maahanmuuttajanaiset jättävät koulunsa kesken tai eivät sitä koskaan aloitakaan ja jäävät jo hyvin varhain kotiin huolehtimaan perheestä

tämä hankaloittaa uuteen kulttuuriin sopeutumista ja sillä on vaikutusta varmasti myöskin nuorempien sukupolvien sopeutumisprosessiin ja identiteetin kehityksen näkökulmaan

arvoisa puhemies

turvallisuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta nostaisin vielä viimeisenä esille naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyn sekä kattavat tukipalvelut väkivallan uhreille ja toisena ryhmänä väkivallan ennaltaehkäisystä suomessa nostaisin esiin seksuaalivähemmistöt joita kohtaan on nähty räikeitä vihan ja väkivallan ilmauksia jopa julkisella paikalla

nämä ovat poikkeuksellisia vihan ja väkivallan ilmauksia suomalaisessa kulttuurissa ja hallituksen tulee näihin ilmauksiin kiinnittää huomiota nimenomaan ennalta ehkäisevästä näkökulmasta